prosessit ja työtavat on uusittava kautta linjan

vaalilaista lopuksi

edustaja mäkelä viittasi niihin ongelmiin joita tässä on edessä mutta jos puhutaan siitä että vaalipiirien kokoa ja suhteellisuutta paremmin toteutetaan niin kyllä tuo uudenmaan jakaminen normaalin kokoiseksi olisi välttämätöntä mutta se on tietysti tehtävä luontevalla tavalla niin että esimerkiksi nurmijärvi ja hyvinkää ovat samalla puolella sitä rajaa

puhutaan sitten näistä ikään kuin reunaehdoista joita tulee kielellisestä aluejaotuksesta ja muista tämmöisistä erityiskysymyksistä mutta meidän pitää koko maassa rakentaa uusi kuntajako sellaiseksi että se vastaa kunkin alueen luontaista yhdyskuntarakennetta niitä luontaisia alueita joilla ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa jolloin voidaan puhua tällaisesta kuntalaisten mieltämästä yhteisestä asukasyhteisöstä

sen takia näiden mahdollisten väestömääräkriteereiden pitää olla joustavia että niiden pitää ottaa huomioon se aluerakenne

näistä muista perustuslain asettamista velvoitteista on tietysti tärkeä merkitys sosiaalisilla ja sivistyksellisillä tavallisilla perusoikeuksilla

sosiaali ja terveyspalvelut on turvattava koko maassa kaikille asukkaille oikeus koulutukseen ja tärkeätä on se että myös yhdenvertaisuus toteutuu keskeisten julkisten palvelujen saamisessa

jatkossakin tarvitaan kuntien verotusoikeuden lisäksi verontasausjärjestelmiä valtionosuusjärjestelmiä ja niitä pitääkin yksinkertaistaa tehdä selvemmäksi tätä järjestelmää mutta ei voida lähteä siitä että joitakin näitä peruselementtejä kylmästi poistettaisiin vaan pitää koko maan asukkaista pitää huolta tulevassakin uudessa kuntarakenteessa

tässä on kaivattu jo tämän tiedonannon yhteydessä että olisi ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana kokonaisuus mutta sen aika on myöhemmin

meillä täytyy olla tarkemmat tiedot siitä minkälaisia lainmuutoksia ehdotetaan itse kuntalain osalta rakennelaissa mitä muutoksia tehdään verotukseen ja veron tasausjärjestelmiin minkälaista sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää

herra puhemies

tässä osuu samalle tiistaipäivälle kaksi miljardien eurojen asiaa

tämä rahoitusvakausväline houkuttaa lyhyeen taloushistorialliseen katsaukseen

tämä kokonaisuus on syytä arvioida kauttaaltaan niin perustuslain valossa kuin sitten kuntalaisten asukasnäkökulman valossa ja siihen meidän on tulevana syksynä panostettava niin perustuslakivaliokunnassa kuin koko eduskunnassa

tämä pelasi oikeastaan ihan tarkoitettuun suuntaan

kaikkikin euromaat hyvinä vuosina saivat pudotettua tuota velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen osa rehellisemmin osa epärehellisemmin keinoin

myöskin tätä vuotuista budjettivajetta seurattiin kohtuullisen tarkasti mutta siinäkin tuli tietysti tämä moraaliongelma että silloin kun oli iso maa kyseessä niin aika pehmein hansikkain näihin tilanteisiin tartuttiin

lehman brothersin ja muiden isojen pankkien kaatuminen aiheutti tämän luottokriisin jonka tuloksena sitten nämä jo muutoin velkaantuneet maat joutuivat ottamaan valtavan isoja velkapotteja lisää

pankkitukijärjestelyjen kautta siirrettiin pankkien vastuita valtioiden niskaan ja tätä kautta tuo velka suhteessa bruttokansantuotteeseen monissa maissa kasvoi hyppäyksenomaisesti ja todella nopeasti samoin vuotuinen budjettivaje kun samaan aikaan sitten sovittiin elvytystoimista talouden pyörien pyörittämiseksi otettiin syömävelkaa ja koetettiin pitää talouden pyöriä pyörimässä

arvoisa puhemies

aluksi tyydyn kannattamaan niitä näkemyksiä joita sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa on todettu ratkaisuista tähän tilanteeseen tähän kreikka pakettiin

tämä oli uusi tilanne ja oikeastaan tässä mittasuhteessahan tämä ei olisi ollut mahdollinenkaan ellei olisi sitten näitä kiinan valtavia varantoja elikkä löytyi se rahoittajataho joka pystyi samaan aikaan rahoittamaan sekä yhdysvaltojen maailman suurimman talouden valtavaa alijäämää että euroopan isojen talouksien isoja alijäämiä

täytyy muistaa että kreikka kärsi kovasti toisen maailmansodan aikana sekä natsimiehityksestä että sitten sen jälkeen sisällissodasta

nämä rahoituksen ketjut kulkevat tosin monia reittejä mutta noin globaaleissa mittasuhteissa voidaan yksinkertaistaa tilanne tähän että nämä öljynviejämaiden ja kiinan valtavat varannot vaikka ne luovat tämän rahoitusmahdollisuuden ovat toisaalta samalla myös epävakauden lähde

ja vielä kolmaskin vaihe täytyy muistaa

kreikka otti eturintamana vastaan lähinnä balkanin alueen pakolaisia taloudellisia pakolaisia yhteensä pitkälti toista miljoonaa

jos ei sitä rahoittajatahoa olisi ollut niin nämä velkaantuvat maat olisivat joutuneet harjoittamaan ihan toisenlaista talouspolitiikkaa finanssipolitiikkaa

olisi jouduttu tekemään näitä lähinnä vasemmistoliiton puhujien pelottelemia supistustoimia paljon rajummin ja nopeammin heittämään väkeä virastoista ja pudottamaan palkkoja ja eläkkeitä

siellähän oli suurin osa näistä pakolaisista maan alla ilman kirjoja ja kansia ja heidän elämänsä ja ylläpitonsa kuitenkin jotenkin järjestettiin

no tämä kreikan tilinpitomanipulaatio aiheutti sitten pahimmassa maassa euroopassa tämän akuutin kriisin joka mittaluokaltaan muistuttaa näitä pankkien kaatumisia vuotta kahta aikaisemmin

kun jossakin länsi euroopan lehdistössä puhutaan marshall avustetusta että on tämmöinen moraalinen velvoite huolehtia siitä että kreikassa kuitenkin pystytään yhteiskunnan perustoiminnot ylläpitämään niin kyllä sillä tietty pohjansa on

varmasti jos ei tätä isoa vakautuspakettia olisi lähdetty rakentamaan näitä seuraajia kreikan tielle olisi kyllä löytynyt

tähän tulevaisuuteen päin kaksi seikkaa jotka ovat vastenmielisiä tässä paketin ympärillä

ensinnäkin kansainvälisen yhteisön imfn ja eun komission siellä vieläpä suomalaisen komissaari rehnin toimesta vaatimissa toimenpiteissä on joitakin aika yllättäviä ja perusteettomiakin asioita

tähän nyt esillä olevaan asiaan sitten koottiin kansainvälinen valuuttarahasto imf ja komission jäsenmaat ja laillisuuden rajoja hipoen haettiin tällainen malli joka pelastaa hetkellisesti

esimerkiksi tuo minimipalkan vaatiminen alas parilla kymmenellä prosentilla sinänsä meikäläisittäin kehnolta tasolta vaikuttaa heikosti perustellulta

kun talous ja rahaliittoa suunniteltiin ja suomen liittymistä siihen puhuttiin paljon epäsymmetrisistä sokeista joilla ajateltiin lähinnä sellaisia tilanteita jolloinka ulkomaankauppa kohtelee kovin eri lailla eri jäsenmaita vienti pysähtyy yhdessä maassa mutta jatkuu normaalina muissa maissa

julkisen sektorin palkkatasoon joudutaan puuttumaan tämmöisessä talouden pelastuspaketissa ja vallankin tämmöiseen löysempään varainkäyttöön mutta yleisen minimipalkan heikentäminen tässä yhteydessä on tämmöisten oikeistotalousoppineiden liberalistien ohjelmaa eikä kuuluisi sosiaalisen euroopan asialistalle

vähän samantapainen tilanne oli sikäli että ne maat joissa ulkomaankaupan osuus oli suuri joutuivat nopeamman alamäen kokemaan viennissään tuolloin viimeisen kahden vuoden aikana

nyt samalla kun ilmoitettiin tästä sovun löytymisestä kreikka paketissa lähdettiin puhumaan siitä että imfssä keskeiset rahoittajamaat vaativat että pysyvä vakausmekanismi ja väliaikainen vakausrahasto levitetään osaksi rinnakkain että lähdetään ehdoksi tuleville imfn tuille asettamaan se että tätä kokonaiskapasiteettia kasvatetaan todella rajuihin mittaluokkiin euroopan unionin maiden kesken

mutta todellisuudessa se suurin riski sitten löytyikin täältä epäsymmetrisistä maksukyvyttömyystilanteista että nopeasti velkaantuvat valtiontaloudet kaatuvat kuin dominonappulat siihen että niiden luotonsaanti tyrehtyy tai korko nousee taivaisiin

tilanteiden vyöry voi tietysti johtaa siihen että tätä lisävoimaa tarvitaan mutta tässä vaiheessa pitää kaikki voimat koota siihen että saadaan padottua tämä ongelmatilanne ettei siirrytä dominonappuloiden tapaan maasta toiseen aina uusien pelastuspakettien kanssa vaan lähdetään todella rakentamaan kasvua ja työllisyyttä että saadaan kapseloitua näihin olemassa oleviin poikkeustilanteisiin nämä erityiset rahoitusratkaisut

on toki pitkään keskusteltu siitä että pitäisi olla tällaisia eurobondeja että koko rahaliiton alueella yhteisellä riskillä myytäisiin sitten näiden tavallaan hyvin menevien kansantalouksien tuella koko alueen rahoittamiseen samalla korkoprosentilla näitä eurobondeja ja siten saataisiin rahoitusta solidaarisesti halvemmalla näille heikon valtiontalouden julkisen talouden maille

tähän kokonaiskuvaan istuu heikosti se että lähdetään tarjoamaan taas uusia ja uusia poikkeusjärjestelyjä ja taas vääriä tai lavennettuja maksumiehiä ongelmille

ei tämä tilanne tähän lopu

odotetaan henki kurkussa minkä maan rahoitus tyrehtyy tai korot nousevat kohtuuttoman korkealle odotetaan myös näitä muita ongelmia joita tähän liittyy

tätä asiaa meidän tulevissa ratkaisuissa pitää pohtia hyvinkin tarkkaan niin suomalaisen kansantalouden kuin valtiontaloudenkin kannalta missä se raja kulkee näihin tuleviin sitoumuksiin lähtemisessä

me joudumme tämän kolmen vuoden aikana seuraamaan sitä miten tämä toimii joudumme mahdollisesti päättämään näistä yksittäisistä takauksista ja joudumme samaan aikaan rakentamaan sitten sitä pysyvämpää järjestelyä mitä me tarvitsemme sitä ei voida jättää sinne viimeisille päiville ja viikoille

se todennäköisesti vaatii hyvin pitkälle menevää poliittista päätöksentekomallia euroalueelle

se on vain tällainen lähinnä valtiovarainministerien euroalueen kokouksissa käytävä koordinaatiokeskustelu jota harrastetaan

ei ole varsinaista päätösvaltaa tällä talous ja rahaliiton alueella

suomessa meillä ovat käsiteltävinä hallituksen poikkeuksellisen sekavat ja epäselvät esitykset jotka on paniikissa tehty

päivän lehdistä silloin muutama viikko sitten asioita lukemalla päätyi paljon parempaan kuvaan ja tietoon siitä mitä tämä koko järjestely tarkoittaa kuin näistä hallituksen esityksistä lukemalla

on huonosti käännettyjä tekstejä

mutta me joudumme tekemään ratkaisun ja juuri näistä pakottavista tilanteista johtuen jotta ei päästetä kokonaisia kansantalouksia kaatumaan ei päästetä dominopeliä vyörymään useampaan maahan tämän tyyppistä yhteistä kollektiivista takausjärjestelyä tarvitaan mutta se on siis paniikkiratkaisu eikä ole pysyvä

se on kolmen vuoden pakkotilateko

tämän tyyppistä selvitystä ei eduskunnalle eikä kansalle ole annettu mitä tämä järjestely tarkoittaa mutta siitä huolimatta joudutaan eduskunnassa tekemään tällaisia vaikeita ratkaisuja

ja jos tuota ei kun on selvää että tämän kolmen vuoden aikana tähän palataan kymmeniä kertoja ja toivottavasti sitten seuraavilla kerroilla tarkemmilla ja selkeämmillä papereilla ja tiedoilla

edellisellä kaudella oli hätäkeskusaluejako ja nyt sitten ollaan tuohon poliisialuejakoon sorvaamassa pelastusalueita

kummatkin aluejaot poikkeavat esimerkiksi sairaanhoitopiirien aluejaoista joiden kanssa on tämä tiivis yhteistoimintatarve hätäkeskuksissa ja yleensäkin turvallisuussektorilla

eikö nyt olisi järkevää jättää esimerkiksi tämä pelastusalueiden uusiminen tuohon aikatahtiin että saataisiin lopultakin yhdenmukaisemmat ja toimivammat aluejaot koko valtion aluehallintoon suhteutettuna ja sitten maakuntien hallintoon kun tässä on vain parista vuodesta kysymys ja selvästikin on jo ihan riittävästi sulattamista näissä poliisilaitosten ja hätäkeskusten aluemuutoksissa

nythän on tilanne se että jo tuolta kesästä läh tien imfn kautta ei ole saatu lisää rahaa

kaikki se mitä muut maat globaalisti ovat suostuneet euroopan talouskriisin hoitamiseen imfn kautta antamaan on käytetty

nyt pitää tämä lisärahoitus järjestää euroopan maiden kautta imflle jotta se pystyisi jatkamaan tätä pelastusoperaatiota

jos te vaaditte että imf vielä tästä enemmän ottaisi vastuuta niin sitten pitäisi vielä uusi rahapotti kerätä kuitenkin näiltä samoilta euroopan unionin jäsenmailta joita siihen mukaan saadaan

se tietysti helpottaa hiukan tätä tilannetta mutta kyllä tässä selvä looginen ristiriita näissä soinin ja kumppaneiden puheissa on

kertausharjoitusten minimoiminen tai vähentäminen tällaisen ison säästöpaineen oloissa on ymmärrettävää mutta samaan aikaan varmasti täytyisi hakea ne korvaavat toimet täällä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen puolella

kun kertausharjoituksissahan on se hyvä puoli että sinne kutsutaan koko skaalalta miehiä riviin ja naisiakin niin samaan tapaan organisoituna tämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutus toimisi edullisemmin mutta täyttäisi pitkälle samaa funktiota varsinkin kun samaan aikaan pitäisi suunnitella sitten näitä tulevia maakuntajoukkoja tai paikallisjoukkoja mikä nimi sitten valitaankaan joilla olisi myös tällaisia varautumistehtäviä siviilitarpeisiin

tokihan sitä olisi kaivattu joissakin yrityksissä jo hiukan aikaisemminkin mutta toisaalta on ymmärrettävää että se pitää huolella valmistella jotta samoilla periaatteilla toimitaan koko maassa ja kaikilla aloilla

finnverallahan on nyt sitten tämä ikään kuin paletti näistä uusista rahoitustuotteista lanseerattu ja se täytyy pelata ohjatusti ja tavallaan koulutettuna koko maassa sitten saman tien kun näitä yrittäjiä tulee luukulle

on luonnollistakin että kun annetaan veronmaksajien tukemaa rahoitusta niin pitää kuitenkin huolella tutustua siihen minkälainen on yrityksen tilanne onko edellytykset selvitä yli synkän virran

siinä mielessä erityisesti myös näissä suhdanneluotoissa ei voida tinkiä siitä huolellisuudesta joka muussa erityisrahoituksessa on sovellettavana ja jota myöskin me täällä eduskunnassa olemme vaatineet eli sitä että silloin kun on yhteiskunnan tukemasta rahoituksesta kysymys pitää huolella tutustua yrityksiin joihinka tätä rahoitusta myönnetään ja joissa myös riskiä otetaan

tietysti tässä vaiheessa on hyvin vaikeata tehdä arviota siitä kuinka suurista miljoonamääristä on kyse minkälaisille määrille on kysyntää sellaiselle että nämä ehdot täyttäen voidaan luottoja myöntää

mutta tärkeätä on että nyt on tämä pää saatu auki ja myöskin monella tapaa on pystytty kuitenkin poikkeuksellisessa ja ainutlaatuisessa tilanteessa hakemaan lääkekaappiin varustelua

suven miesystävänsä jo toinen myrsky historian saatossa kulunutta vaalikautta varmaan kritisoidaan siitä että terveydenhuollon rakenteita ei uusittu vaikka selvästikin sieltä olisi saatavissa parempia palveluita edullisemmin ja puuttumalla siihen että tämmöistä tehostusta voisi tapahtua

tämä vaalikausi on mennyt pitkälti kädenvääntöön kokoomuksen ja keskustan välillä sosiaali ja terveyspiireistä tai maakuntamalleista

mutta sieltä juuri olisi saatavissa sitä uudistusvaraa reformimarginaalia jolla tehtäisiin näitä välttämättömiä perusturvan sosiaalipalvelujen parantamisia joita tässä keskustelussa on lukuisia käsitelty

sosiaalinen jakautuma luokkaerojen kasvu on todellinen ongelma tämän päivän suomessa ja siihen tarvitaan todella toisessa mittakaavassa panoksia kuin mitä nyt on pystytty tekemään

arvoisa puhemies

ministeri mainitsi tuon oikeusturvaneuvottelukunnan ja se hiukan laittaa mietteliääksi kun siinä on puhtaasti sisältä haettu se kokoonpano

suomen tuomioistuinlaitoksen iso ongelma on se että ei ole ehkä haettu tämmöistä tehokasta johtamista ei ryhmitellä asioita niiden laadun mukaan ei katsota sitä loppupäätä millä ajalla millä hinnalla ne kansalaiset saavat oikeutta ja siellä on ne suurimmat ongelmat

nyt tämä kansalaisnäkökulma näyttää ainakin tästä kokoonpanosta unohtuneen toivottavasti ei sitten niistä suosituksista ja ehdotuksista mitä sieltä aikanaan tulee

toivon että tätä toimialaa ja toimenpideohjelmaa lavennetaan siihen suuntaan mitä hallitusohjelmassa haettiin että juuri tästä asiakasnäkökulmasta saadaan enemmän tehoa oikeuslaitoksen työstä

ensinnäkin selvästi yleisönosastoissa kerrotaan nyt aivan väärää tietoa nykyisen ydinvastuulain sisällöstä ja ministerin olisi varmaan syytä saada liikkeelle tämmöinen hyvin selkeä helposti ymmärrettävä selostus jossa kerrotaan minkälaisiin summiin saakka ja miten tämä vastuu jakautuu nykyisen lain mukaan

oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä on tiivistetty muun muassa näiden sisäisen turvallisuuden ohjelmien kautta ja nyt myös tässä oikeusturvaohjelmassa haetaan toimivampaa ketjutyötä poliisin syyttäjien ja oikeuslaitoksen välillä

nyt poliisin uudistamisessa näkyy unohtuvan aika totaalisesti tämä kansalaisnäkökulma kansalaisen turvallisuus

siellä poliisiasemaverkossakin haetaan nyt tämmöisiä byrokraattisia kilometri ja henkilölukumääräkriteereitä jotka ovat todellisuudelle vieraita suomen kaltaisessa maassa jossa on osaksi tiiviisti asuttua aluetta mutta suuri osa harvaan asuttua aluetta ja aluerakenne pitäisi ottaa huomioon tämmöisiä uudistuksia tehtäessä

toivoisin vahvasti että näistä monipuoluehallitusten periaatteista poiketen oikeusministeri ja oikeusministeriö vahvasti olisivat mukana myös tätä poliisin toimintaa uudistettaessa tuotaisiin sitä kansalaisnäkökulmaa ja turvallisuus oikeudenmukaisuusnäkökulmaa mukaan siihen ja haettaisiin myös ulkopuolista asiantuntemusta ettei kovin putkinäköisesti poliisi itse ratkaisisi minkälaisia hallintomalleja haluaa rakentaa

kansalaisten odotukset ovat syystäkin siinä että oikeus toteutuu ja heidän turvallisuudestaan huolehditaan kautta maan tehokkaasti ja hyvin

eun komission puheenjohtaja jose manuel barroso ja sitten myöskin neuvoston puheenjohtaja van rompuy omassa väliraportissaan ovat nähneet poliittisen momentumin edellyttävän vahvempaa integraatiota euroalueella

ekp on käyttänyt nyt paljon avarammin omaa keskuspankkivaltaansa keskuspankki ja liikepankkirahoituksessa ja sillä lailla helpottanut kriisin hoitoa

pankkiunionin suhteen on osa esityksistä laajasti hyväksyttäviä erityisesti tuo yhteinen eurooppalainen finanssivalvonta tehostetut järjestelyt ja yhtenäisempi lainsäädäntökin myös takaamaan hyvin toimivia pääomamarkkinoita

mutta sitten kun mennään tänne talletussuojarahaston puolelle ja pelastavan pankkituen maksamiseen vakausrahastosta suoraan pankeille ohi isäntävaltioiden nämä ajatukset ovat sisällä myöskin näissä pankkiunionipapereissa tullaan jo huomattavasti tarkemman syynin kohtaan

järkevää on varmaan enempikin näitten kohdennettujen projektibondien tyyppisten ratkaisujen kautta hakea lisää rahoitusvolyymiä eurooppalaiseen elvytykseen mutta ei lähteä myöskään eurobondien kautta yleisempään velkojen tasaamiseen tai jakamiseen yhteisvastuun puolelle

tämän kesän aikana on syynissä tuo euroopan pysyvän vakausmekanismin ja oikeastaan näiden evmn ja ervvn yhteisen kapasiteetin laajentaminen tarkemmin saksassa perustuslakituomioistuimessa ja sieltä saatava kannanottohan on venymässä tuonne syyskuulle

suomessa perustuslakivaliokunta otti kantaa siihen missä määrin suomen kansallista suvereniteettia loukkaavat nämä päätöksentekoon liittyvät kysymykset siitä voiko määräenemmistöllä sitouttaa suomea joihinkin rahoitustukiratkaisuihin ja toiseksi sitten siihen missä tulee se raja vastaan että nämä eurooppalaiset takaus ja vakausjärjestelyt loukkaavat suomen eduskunnan budjetti ja finanssivaltaa siinä määrin että tarvitaan sitten jo määräenemmistöpäätöksentekoa

tästä saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisusta syyskuussa saadaan varmastikin aineksia myös suomalaiseen ja eurooppalaiseen keskusteluun siitä missä nuo rajat kansallisvaltioiden sitomiseen yhteiseurooppalaisiin pelastuspaketteihin kulkevat

joka tapauksessa siellä varmasti vahvistetaan tätä parlamentaarista linkkiä joka meillä on alun alkaen säädetty että eduskunta osallistuu hyvin vahvasti näihin päätöksentekoihin

sehän on saksassa tapahtunut perustuslakituomioistuimen vaatimuksesta pikkuhiljaa hivuttamalla ja siihen varmaan tulee lisäportaita tuon tulevan ratkaisun kautta

mutta näissä tarvitaan eteenpäinmenoa

erityinen ongelma on sitten mitä tämänpäiväisessä keskustelussa on peloteltu että tämä espanja paketti olisi päänavaus yleiseen eurooppalaiseen pankkitukeen

tämä sopimusteksti on ymmärrettävä niin että se nykyisellään rajaa suoraan pankkilaitokselle annettavan pankkituen pois ja tästä on pidettävä tiukasti kiinni että jos halutaan sitten mennä eteenpäin niin silloin on muutettava sopimusta

on paljon turvallisempi se järjestely että valtio tai sen pankkiviranomainen niin kuin espanjan tapauksessa on tuo pankkituen välittäjä ja silloin myöskin valtio on se joka on vastuussa saatavien perinnästä sitten aikanaan tälle vakausvälineelle on se sitten tämä väliaikainen tai pysyvä evm järjestelmässä

arvoisa puhemies

poliittinen tahtohan on se jota kaivataan että tehtäisiin riittävän isot investoinnit perusverkkoon on kysymys sitten teistä tai rautateistä

olemme havainneet että talouskriisin mainingeissa paljon suomea velkaantuneemmat maat ovat tehneet tällaisia isoja investointipaketteja ennen kaikkea rataliikenteeseen myös ilmastosyistä mutta ennen kaikkea sen takia että luodaan pohjaa tuleville kasvusysäyksille paljon luotettavammalla tavalla kuin että vaikkapa perusteettomia ja huonosti kohdennettuja elinkeinotukia jaetaan tai verohuojennuksia sellaisille jotka eivät niitä tarvitse

tämä ajattelu pitää saada läpi ja saattaa olla että infra oy olisi siihen yksi keino mutta sehän voidaan myös muutoin valtuuksia kehittämällä rahastoimalla hoitaa että saataisiin riittävän iso koottu investointipaketti

jos jatkan tuota edustaja jokisen kysymyslinjaa

näistä oikeusturvaohjelman kohdista huomattava osa on jo laitettu liikkeelle ja juuri tämäntyyppiset tavallaan helpommat joissa karsitaan yksinkertaisia juttuja täydestä oikeuskäsittelystä ovat varmaankin suotuisasti etenemässä

syvemmällä integraatiolla voidaan tarkoittaa ja usein tarkoitetaankin enempikin sitä että euroopan unioni hoitaa paremmin sille jo nykyisessä työnjaossa kuuluvia tehtäviä

mutta sitten on se hankalampi puoli joka kuitenkin olisi ehkä kaikista tärkein pysyvien tulosten saamiseksi siinä että oikeutta voitaisiin käydä prosessiekonomisemmin nopeammin ja tuloksekkaammin eli miten pystyttäisiin oikeudenkäymisnormeja muuttamaan niin että tuomareiden prosessinjohto tehostuu rajataan turhia rönsyjä pois keskitytään olennaiseen ja sitten myöskin todistelu keskittyisi entistä vahvemmin ensimmäiseen asteeseen ja se voitaisiin hovioikeusvaiheesta jättää vain välttämättömiin täydennystarpeisiin

samaan tapaan monilla muilla politiikkasektoreilla on syvemmässä integraatiossa enemmänkin kysymys siitä että asialliset hommat hoidetaan nykyistä paremmin jäsenvaltioiden ja euroopan unionin yhteistyönä

miten suhteen nopeassa tosin että tämä lainsäädäntö saadaan tällaista tehokasta oikeudenkäyttöä suosivaksi

siinä mielessä tämä keskustelu sekä perussuomalaisten että keskustan puolelta on aika yllättävää että otetaan tämmöinen mörkö liittovaltiokehitys jota sitten tulitetaan oikein koko porukan voimalla

nythän asetetaan pikemmin kaiken aikaa rajoja tällaiselle vyöryttävälle tavalle edetä eteenpäin

olisi korkea aika lähteä normaaliin valmisteluun elikkä hallitusten välisen konferenssin kautta ja parlamentaarikot mukana ollen katsoa mitä pitää muuttaa perussopimuksessa jotta euroalue ja koko eu toimisi nykyistä paremmin

nyt tässä sitä odotellessa on kyllä kovin levottomia heittoja tullut yksittäisiltä virkamiehiltä

on puhuttu puolesta tusinasta vankilaa tai avovankilaa jotka ajettaisiin alas ja nimien kanssa on puhuttu noin kymmenestä tai ylikin kymmenestä yksiköstä

tämähän on aiheuttanut valtavaa levottomuutta kentällä ja henkilöstössä joten olisi varmaan hyvä tänä odotusaikanakin rauhoittaa tilannetta kertoa vähän jäntevämmin mistä on todella kysymys